kohtuullisen pitkällä kokemuksella työmarkkinatoimijana olen aina ollut sitä mieltä että peruslähtökohdan pitää olla se että ottamalla oma henkilöstö tarpeellisessa määrin huomioon ja mukaan päätöksentekoon saavutetaan kaikkein parhaat tulokset

no kyllä se sopii oikein hyvin tähän että koronkiskonta ja heikomman hyväksikäyttäminen ei kyllä sovi suomalaiseen sielunmaisemaan ja olen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa täsmälleen samaa mieltä

olisin todella toivonut että oman henkilöstön kanssa olisi päästy kunnolla keskustelemaan siitä millä tavalla sitä tuottavuutta ja tehokkuutta sitten tällä puolella haetaan

menen sitten ihan muutamaan yksityiskohtaan eli puolustusvaliokunta sinällään kiinnittää minun mielestäni ihan oikein huomiota hallituksen esityksen osittain puutteelliseen valmisteluun ja siellä on työoikeudelliset vaikutukset ja tilanteeseen sovellettava lainsäädäntö kuvataan valiokunnan mielestä puutteellisella tavalla

lähes identtinen toimintamalli nostaa kehitysmaissa tekijät nobel korkeuksiin kun meillä parhaansa yrittävät työntekijät rinnastetaan terroristeihin

arvoisa puhemies

tämän lain perusteluissa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen minkä ensimmäisessä puheenvuorossani myöskin totesin että sitä omien työntekijöiden korvaamista työkokeiluun osallistuvilla tai palkkatuella palkattavilla henkilöillä ei saa tapahtua

kun näitä opposition kannanottoja olen erityisesti kuunnellut niin aika veikeätä puhetta on sillä kun hallitus tosiaan nopeasti puuttuu tähän verokeplotteluun niin nyt tämä tulipalo sammuu mutta se sammutetaan väärällä menetelmällä

arvoisa puhemies

leskeneläke on eläkettä jota eloonjäänyt puoliso voi saada siinä tilanteessa jossa puolison kuolema on aiheuttanut hänen keskimääräisiin ansioihinsa pudotuksen

näihin aktiivitoimiin

edustaja pekkarinen kuulutti sen perään että työmarkkinajärjestöjen pitää sopia tulevaisuudesta yhdessä

kun tässä nyt röykytettiin myöskin sosialidemokraatteja kohtuullisen ansiokkaasti niin kyllähän tilanne on se että sosialidemokraatit ministerivaliokunnan kautta yrittivät tässä asiassa muuta tehdä mutta tämä demokratia nyt on vaan niin tuiki pirullinen ilmiö että jos häviää äänestyksessä niin se on sitten siinä

kaikin mahdollisin mokomin konstein mielestäni kyllä sitten pitää mahdollisimman moni suomalainen on hän sitten nuori työtön tai vähän vanhempi työtön pitää yhteiskunnan rattaissa

yhteistä keskustan ajattelulla ja tällä talvivaaralla on kyllä se että ei kumpikaan vuoda ensimmäistä kertaa toivottavasti sentään viimeistä

lesken ansiotuloissa tapahtuva muutos esimerkiksi työttömyyden kohdatessa voidaan tämänhetkisen lainsäädännön mukaan ottaa huomioon silloin kun muutos tapahtuu viiden vuoden kuluessa edunjättäjän kuolemasta

olen erittäin iloinen siitä että edustaja pekkarinen on näin tulkitsin asian tullut kolmikantasopimisen ja tulopoliittisten kokonaisratkaisujen tielle

sen mukaan nykyisin yli puolella tavallisen velkaneuvonnan asiakkaana olevista velallisista leijonanosa velkataakasta koostuu pikavipeistä

kun aina silloin tällöin puhutaan siitä tempputyöllistämisestä niin kyllä minulla aina hana virittyy kun kuulen sen sanan koska kysymys on siitä että ihmisiä yritetään pitää mahdollisimman pitkään niin että se työkyky säilyy

meillähän on siellä jo tällä hetkellä suomalais venäläinen koulu imatralla joensuussa lappeenrannassa ja hankkeessa on että se saataisiin myöskin kotkaan

leskeneläke siis lasketaan edelleen aivan kuin eloon jääneen puolison tulotasossa ei olisi ollenkaan tapahtunut muutoksia

venäjä on meille turismin kaupankäynnin kannalta erittäin tärkeä ei pelkästään kaakkois suomelle vaan koko suomelle ja se on kaiken kaikkiaan tärkeä kauppakumppani

minkälaiset suunnitelmat tällä hetkellä ovat olemassa niin että esimerkiksi kaivosteollisuutta sinne pystytään synnyttämään ja että se on nimenomaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa

kuluttajansuojalakiin on viime vuosina tullut joitain tiukennuksia kuten velvollisuus ilmoittaa mainonnassa todellinen vuosikorko ja luotonantajan velvollisuus todentaa lainanhakijan henkilöllisyys huolellisesti

ministeri ihalainen erinomaisella tavalla esitteli sekä tämän lakialoitteen että myöskin sen laajemman kuvion harmaan talouden torjunnassa

kyllä minä toivon että tämä säätiö antaa uutta potkua siihen että me ymmärrämme paremmin venäläistä kulttuuria ja erityisesti kun se on vaikea kieli että me kannustamme lapsiamme ja nuoriamme opiskelemaan mahdollisimman niin sanotusti pienestä pitäen sen venäjän kielen

arvoisa puhemies

edustaja tolppanen omassa puheessaan pieni hetki sitten epäili sitä että tänne tullaan puoleksi vuotta töihin sitten lähdetään himmailemaan sinne lähtömaahan ja ollaan siellä niin sanotusti kissanpäivillä

ymmärrän oikein hyvin sen että tämä on niin laaja kokonaisuus että siinä sopii käyttää myöskin harkintaa siinä että ei lähdetä hötkyilemään asian kanssa

tällä hetkellä nimittäin se meidän venäjän kieli ei ole sillä tasolla kuin tarvitsee olla koska esimerkiksi kauppiaat hakevat syntyperältään venäläisiä myyjiksi johtuen siitä että he tuntevat sen kulttuurin sieltä takaa ja se kieli on äidinkieli

ihan muutamaan pariin pieneen asiaan

sehän vaatii sitten tosiaan kassakoneet ja sellaiset kunnolliset kassakoneet jotka sitten rekisteröivät ne kaikki tapahtumat kunnolla että sinne sitten pääsevät tarkastajat tarkastamaan asiat

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se on erinomainen uudistus koska tämän sanotaan kuitittoman kaupan kautta kyllä mahdollistuu se harmaan talouden kovastikin laaja pyörittäminen

edellisissä puheenvuoroissa viitattiin suomen kustannustasoon ja ihan suoraan sitä ei taidettu siellä sanoa mutta kyllä siellä viitattiin siihen että suomalaisen työn hinta on myöskin liian kallis

he mainostavat toimintaansa keskiluokkaisille hyvin toimeentuleville nuorille jotka voisivat luoton varoin rahoittaa esimerkiksi harrastustoimintaansa ennen sen palkkatilin saapumista mutta kuten oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksestä käy ilmi todellisuus on kuitenkin kaukana tästä

kertatilin tekeminen on muodissa varovaisuutta noudatetaan niin pankkien kuin yksittäisten sijoittajienkin taholta ja riskejä ei haluta ottaa

se on osittain ymmärrettävää koska taloudellinen tilanne on se mikä on mutta jos ja kun valtio voi olla tässä tilanteessa kuten tässä lakiesityksessä mukana luomassa sitä turvallisuutta siihen tulevaisuuden tekemiseen sen tulevaisuuden tekemiseen jossa on työtä ja toimeliaisuutta ja hyvinvointia ja ihmisten arkipäivä on turvattu niin olemme siinä matkassa mukana kuten myöskin oppositio tämän lakiesityksen osalta on

keskiluokkainen luottokelpoinen ihminen kun saa halvempaa luottoa muualtakin tai hänellä on hyvät sosiaaliset verkostot joilta ja joista voi vipata tarpeen tullen

pikaluotot ovat siis suurimmaksi osaksi ylivelkaantuneen tapa hoitaa talouttaan ja ainoa tapa katkaista tämä kierre on rajoittaa näitä pikaluottoja

kyllä se liittyy enemmän eurooppaan koska eurooppa on yksi meidän päämarkkina alueistamme joka tapauksessa ja siellä kun ollaan kuralla kaiken kaikkiaan niin ei myöskään näille meidän tavaroillemme sitten ole kysyntää

kannatan lämpimästi näitä tiukennuksia sillä sellainen lyhytjänteinen yritystoiminta jonka tarkoituksena on kerryttää pääomaa heikommassa asemassa olevien ihmisten kustannuksella ei ole missään nimessä suomalaisten arvojen mukaista eikä sitä tule hyväksyä

aina tietenkin voi arvioida ja itse olen ihan samaa mieltä että jos olisi rahaa enemmän niin kyllä totta kai tähän innovaatiopolitiikkaan kaiken kaikkiaan pitäisi rahaa löytyä mutta tällä hetkellä näyttää siltä että sitä ei löydy ja näillä mennään

arvoisa puhemies

äsken puhuttiin paljon tästä totaalikiellosta täyskiellosta ja käytin siinä jo puheenvuoron siitä että se mahdollisesti ja todennäköisesti johtaisi sitten pimeisiin markkinoihin jotka eivät ole kenenkään käsissä

yhdyn kernaasti onnentoivotuksiin siitä kovasta työstä jolla tämä yle rahoituksen onnistuminen saatiin aikaiseksi viime perjantaina ja kaikki puolueet ovat siinä matkassa mukana

mutta tätä asiaa täytyy seurata erinomaisen tarkasti koska nämä kaksi edellistä kiristystä eivät tuottaneet tarpeellista tulosta näitten pikavippien osalta

arvoisa puhemies

ainut joka siellä on pikkuisen soraääniä herättänyt on se että sen progressiivisuuden siinä pitäisi olla vielä suurempi eli meiltä pitäisi ottaa enemmän joilla on varaa maksaa myöskin enemmän

ne puheet ja tutkimukset joita esimerkiksi etelä karjalan konnunsuon osalta on tehty siitä millä tavalla siellä jokivesistöt ja sitten venäjän rajaan rajautuva suuri järvi on pilaantunut

siellä on tilanne se että jos paras veden laatu on ykkönen niin veden laatu tällä hetkellä on vitosta

käräjäoikeudet ovat nykyään niin kovin ruuhkautuneita näistä velkomiskanteista

kutonen on se huonoin

vapo on nyt muuttanut toimintatapojaan mikä on erinomainen asia ja turve on myöskin elinkeino maaseudulla moneen lähtöön mutta korostan tässä sitä että nämä vapon toimenpiteet ja ne toimet millä he ovat käynnistäneet tämän ympäristöystävällisemmän toimintatavan ja yhteiskuntavastuullisemman toimintatavan pitää saada käyttöön jotta se luottamus myöskin tähän vapoon joka on valtiolle tärkeä yhtiö palautuu

puutun omassa puheessani ainoastaan tähän kilometrikorvausasiaan ja vähän tuumailen samalla tavalla kuin edustaja mustajärvikin tuossa että oliko sitä ylikompensaatiota vaiko eikö sitä ollut

tällaiset kahdenväliset valtioiden väliset sopimukset koskevat ne sitten verotusta tai muuta tiedonkulkua ja tässä tapauksessa työeläkemaksuja ovat tarpeellisia senkin takia että maailma on entistä globaalisempi ja globalisaatio etenee koko ajan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä kyse on yritysten vientiponnistelujen edellytysten turvaamisesta ja parantamisesta

nyt tässä valiokunnan mietinnössä kyseessä olevalla sopimuksella luodaan ulkomailla työskenteleville turvallisuutta ja varmuutta tämän työeläkkeen saamisen varmistamiseksi ja tietenkin sitten sen helpottamiseksi ja tuplamaksujen välttämiseksi jotka tietenkin kohdistuvat sitten yrityksiin

kyllähän taitaa tämä akuutti tilanne tällä hetkellä siinä turpeen käytössä ja siinä että se on korvautunut kivihiilellä ja taitaa olla vielä ruskohiiltäkin joukossa joka on vielä pahempaa johtua siitä että vajaa puolet viime kesänä saatiin siitä turpeesta tuolta soilta pois

tämä esitys kaiken kaikkiaan on erittäin kannatettava sillä yksi pieni reikä tai isokin reikä joissain tilanteissa onnistutaan paikkaamaan

siellä tätä demokratiavajetta jota pelättiin syntyvän torjuttiin sillä että sekä valtuusto että myöskin lautakunnat määritettiin niin sanotusti normaalia suuremmiksi eli se ei pohjautunut ihan suoraan siihen määrään mitä siellä ihmisiä oli kunnissa

se on työllisyyden kannalta erinomainen asia vientitulojen kannalta vaikka ne nyt eivät niin suuren suuret olekaan mutta ennen kaikkea teknologian kehittämisen kannalta todella tärkeä toimiala

puoli vuotta se on erinomainen uudistus

kaikin puolin kannatettava esitys i

kun tätä lakiesitystä katsoo niin kyllä siellä on monta erinomaista kohtaa jotka vakuuttavat siitä että tämän pitää olla erittäin tarkkaan säänneltyä ja luvanvaraista nimenomaan kun puhutaan viennistä ettei näitä vaikutusvälineitä sitten ajaudu semmoisiin maihin joissa demokratia ei ole kohdallaan ihmisoikeuksia loukataan

se oli minun mielestäni yksi hyvä keino hälventää myöskin niitä ennakkoluuloja joita ihan eittämättä jokaisessa kuntaliitoksessa on ollut olemassa ja varmasti tulee olemaan

en yritä kiistää sitä etteikö se voisi olla tottakin mutta siitä huolimatta olen erinomaisen tyytyväinen siihen että tämä aiottu lisäkiristys perutaan

eduskunta hyväksyy lakiehdotukseen sisälly mietin

lisäksi uudet sääntelyt pankkien vakavaraisuuden lisäämiseksi ja riskienhallinnan parantamiseksi ovat vaikuttaneet selkeästikin pankkien halukkuuteen myöntää nimenomaan korkean riskin yrityslainoja ja pankit ovat reagoineet näihin uusiin vaatimuksiin lisäämällä oman pääoman tuottoja ja vähentämällä sitten riskipainotteisia saatavia

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

en mene sen syvemmälle muuta kuin siihen että kannustan edustaja myllykoskea jatkamaan hillitöntä tappeluansa sen eteen että sinne jätteiden ja tähteiden raaka aineiden moninkertaisen laskennan piiriin tulisi ottaa vain sellaisia raaka aineita joita ei tällä hetkellä käytetä laajamittaisessa kaupallisessa tuotannossa

arvoisa puhemies

minun mielestäni myllykosken aloite on yksi näkemys siihen millä tavalla demokratiavajetta torjutaan

tällä hetkellä työmarkkinajärjestöiltä on useita ehdotuksia siitä millä tavalla tämä työelämälähtöisyys saadaan toimimaan vielä paremmin kuin se tällä hetkellä toimii

erinomainen asia kaiken kaikkiaan tämä peruminen

kun vertaa evmää ja ervvtä keskenään niin kyllä imfn rooli on selkeästi vahvempi kuin ervvssä yksityisen sektorin vastuu on tässä mukana vakaus rahoitusmarkkinoilla on selkeästi parempi

jään mielenkiinnolla odottamaan tässä nyt kaiken kaikkiaan näitä työmarkkinaratkaisuja mitä tässä syntyy ja toivon ja tiedänkin että siellä on osana matkassa myöskin tämä opiskelukuvio

tästä on suora seuraus se että yritysten pitkäaikaisen rahoituksen saatavuus on heikentynyt se on vaikeutunut ja rahoituksen hinnannousu siihen vielä kaiken lisäksi

minusta on ihan oikein ja hyvä että tätä nykytilaa tarkennetaan niin erinomaisella tavalla kuin tässä lakiesityksessä tehdään

tällä hetkellähän tämä viennin rahoitus suomessa painottuu voimakkaasti suomen vientiluotto oyn myöntämiin luottoihin siltä osin kuin pankkien varainhankintaan perustuvaa pitkäaikaista rahoitusta ei ole saatavilla

evmssä mukana olevien maiden omistama kansainvälinen rahoituslaitos eikä niin kuin ervvssä luxemburgin lain mukainen osakeyhtiö ja asema velkojana on etuoikeutettu suhteessa yksityisiin mutta siellä on tietenkin se imf takana kun etuoikeutettua asemaa ervvssä ei ollut

edustaja korhoselle siitä eksoten mallista

tämä asuntopula on tietenkin niin totta täällä helsingin seudulla ja yleensä kasvukeskuksissa kuin olla taitaa mutta perussyy minkä takia niitä opiskelupaikkoja tänne on lisätty on se että täällä ovat ne opiskelijat

siis mielestäni jo pelkästään näillä perusteilla joita ministeri urpilainen erinomaisesti avasi tämä euroopan vakausmekanismi näillä pelisäännöillä kannattaa ottaa käyttöön ja tämä lainsäädäntö saattaa voimaan

se on kyllä tehokas se on tuottanut hyviä lähipalveluita se on totta mutta samalla se on kyllä aiheuttanut vähintäänkin kohtuullisen suuren alijäämän täällä ministeri virkkunen totesi että kymmeniä miljoonia ja tämä pitää ihan oikeasti paikkansa

tämän hallituksen esityksen mukaan jälleenrahoitustakuu mahdollistaa sen että vientitakuun saajana oleva luotto tai rahoituslaitos voi tarvittaessa käyttää vientiluottoja varainhankintansa vakuutena minkä odotetaan ja toivotaan tietenkin lisäävän näiden halukkuutta yrityslainojen myöntämiseen